pidän tätä erinomaisena asiana ja ratkaisuna vaikeaan kysymykseen jolla ratkottiin tasapuolista suhtautumista maakaasun ja kivihiilen kohtaloon

ymmärrän hyvin että elinkeinoelämän sijoitusten investointien ja pitkällä aikavälillä myös järkevän politiikan takia muutosten pitää olla portaittaisia mutta portaittaisuuden pitää koskea yhtä lailla kaikkia muutoksia

kysynkin voisiko tätä kampea jotenkin kääntää toiseen suuntaan

viimeinen huolenaiheeni koskee valtionosuusjärjestelmää joka tällä hetkellä kohtelee hyvin eri tavalla peruskunnan ylläpitämää peruskoulu ja lukio opetusta ja toisaalta esimerkiksi koulutuskuntayhtymien ja muiden yksityistä koulutusta tarjoavien yksiköiden asemaa

nyt on pakko nostaa kysymys siitä miksi kuitenkin turve vieläkin kaikesta huolimatta saa erityisoikeuden ja erityisalennuksia

ammattikoulutuksen osalta kuntien kädet ovat hyvin sidotut ja säästöt joudutaan monessa kunnassa tekemään perusopetuksen puolella kun valtionosuusjärjestelmä toimii vielä niin että kun yksikköhinnat nousevat nousee tietysti myöskin kuntien osuus maksuista

siis edelleenkin turpeen verokohtelu poikkeaa esimerkiksi maakaasun verokohtelusta ja toivon mukaan seuraava hallitus pystyy tätä portaittaisuutta vielä kiristämään

mutta kun opetustoimen rahoituksessa laskennan perusteena on koko kaupungin väkiluku ja taas tulopuolella vain oppilasmäärä kunnat tavallaan häviävät tässä kaupassa kun puhutaan nimenomaan perusopetuksesta

on ilman muuta selvää että turpeen kohdallaan tukun turpeen kohdalla on puhuttu kotimaisuudesta ja työllistävyydestä mutta toisella kädellä pitäisi kyllä hyvin muistaa myöskin turpeen paikalliset vesistövaikutukset jotka ovat paikoittain hyvin vakavia

jos puhutaan yksityisten ylläpitäjien järjestämästä koulutuksesta kuten myöskin koulutuskuntayhtymien järjestämästä opetuksesta heille kuntien osuuskin tulee kuin manulle illallinen mutta lukiot peruskoulut joutuvat luopumaan

turve olisi tarvinnut tiukemman veroportaikon jo nyt mutta kuten ministeri lehtomäki aamu tvn haastattelussa totesi turvetta koskevat ratkaisut on tehty nimenomaan poliittisten pöytien ympärillä eikä missään muualla

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että meillä on tapahtunut valtava rahansiirto perusopetuksesta yksityisille ylläpitäjille

en missään tapauksessa itsekin keskiasteen opettajana ole ammattiopistoja ja koulutuskuntayhtymiä vastaan mutta toivoisin vaan molemmille samankaltaisia edellytyksiä ja

se mikä julkisuudessa on ollut yleensä puutteellisesti esillä on se että lasku koituu vain niille jotka eivät tehosta energiankäyttöään tai vähennä energiankulutustaan

tässä käytiin jo aikamoinen työ vaatii nyt kaivosjatketaan ampui olis toisen sijan ohitustien

parjatun energiaveron tarkoitus on kerätä varoja valtion kassaan mutta myös saada meistä jokainen pohtimaan omia mahdollisuuksiamme juuri siinä miten omaa energiankulutusta voisi vähentää ja samalla jopa säästää rahaa

toivon mukaan kiristyvä energiavero kannustaa yhä useampia niistä joko vaihtamaan lämmitysmuotoaan esimerkiksi hake tai tuulivoimaan tai hakemaan energiansäästöä esimerkiksi erilaisilla lämpöpumpuilla

voi tilkitä talonsa vetoisia ikkunoita sulattaa pakastinta säännöllisesti pitää huolta viihde elektroniikan valmiustilojen sammuttamisesta totuttautua astetta viileämpään sisäilmaan tai vaihtaa tietokone kannettavaan kymmenen kertaa enemmän sähköä kuluttavan pöytämallin tilalle

vaikka tämä energiaverouudistus on niin parjattu nimenomaan opposition puolelta kävin ihan huvikseni sdpn sivuilla

arvoisa puhemies

mutta lisää kannusteita tarvitaan

vihreät eivät missään tapauksessa ole edistämässä valtakunnallisesti betonirakentamista vaan päinvastoin puurakentamista

yksittäisiin asioihin en tietenkään voi ottaa kantaa mutta tämä on ehdoton yleislinja

mutta koska työ ja elinkeinoministeri pekkarinen on puhunut vahvasti tuottavuudesta haluan ottaa varsinaiseksi aiheekseni sen

tuottavuusohjelma josta on tullut aivan kirosana on viime hallituksen tekemä pakkoratkaisu tilanteessa jossa siis jo viime hallituskaudella nähtiin väestön ikääntymisen aiheuttamasta eläköitymisestä ja nuorten ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvat ongelmat työntekijöiden riittävyydessä ja ryhdyttiin toimiin

tuottavuusohjelma kuulostaa raaalta mutta vielä raaempia ovat henkilöstön poistumaennusteet erilaisten eläkkeelle jäämisten ja muun vaihtuvuuden takia

arvoisa rouva puhemies

jos norpan tulevaisuuden haasteista ja toiveista haluaisi kiteytetysti sanoa ne voisi sanoa yhdellä sanalla ja se sana on ihminen

ilmastonmuutos on ilman muuta norpalle pahin uhka se on selkein se on vaikein se on vaikein sen takia että koska siihen on hankala tarttua ainakaan nopealla aikataululla niin vaikka siihen tartuttaisiinkin vaikutukset ovat hyvin hitaita

eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vähentynyt

mutta se yksittäisistä syistä merkittävin ja selkein on ilman muuta verkkokalastus ja siihen me ihmiset pystymme vaikuttamaan huomattavasti paremmin

silti matkassa on monia ongelmia

kun verkkokalastuksesta puhutaan niin on syytä muistaa että ammattikalastajat joita saimaalla on tällä hetkellä parikymmentä ovat suhtautuneet norpparajoituksiin huomattavan suopeasti

erityisen ongelmallista on työsuojelupiireistä vähentäminen jo neuvottelujen kannalta sillä niistä neuvottelevat myös työmarkkinajärjestöt

sen sijaan vapaa ajan kalastajat ja rantojen omistajat ovat olleet se porukka joka on ollut kaikkein kriittisin siitäkin huolimatta että ammattikalastajille koituu kaikkein suurimmat kustannukset norpan aiheuttamista kalamenetyksistä

kotimaisten kielten tutkimuskeskus onneksi sai vuoden lisää harkinta aikaa kun työryhmä miettii asiaa mutta monia käytännön ongelmia tuottavuusohjelma on tuonut tullessaan

tätä keskustelua ei aina ole ollut kovin mukava seurata etenkään kun kaikki vapaa ajan kalastusjärjestöt ovat olleet kalastusrajoitusten puolella

on ymmärrettävää että näkyvin ja ongelmallisin osa sitä on työntekijöiden määrän vähentyminen mutta keskusteluun toivoisi paljon enemmän näkökulmia siitä millaisia uusia työtapoja rakenteita ja välineitä valtionhallintoon on ohjelman myötä saatu

tässä ovat selkeästi vastakkain vesialueiden omistajien edut ja toisaalta jääkaudesta asti saimaalla asunut norppa

siitä millä summalla muutoksia on varauduttu jatkossa rakentamaan

muitakin toiveita tuottavuusohjelman jatkolle on

tutkijat jotka silloin kun norppakannat kasvoivat vuosittain olivat hyvin arvostettuja heidän tutkimustuloksensa hyvin luotettavia ovatkin yhtäkkiä suurin piirtein ammattitaidottomia täysin kokemattomia ja heidän tutkimustuloksensa täysin ala arvoisia kun norppakannat ovatkin laskussa

samalla tavalla kaivataan kunnon kannustinjärjestelmää joka voi pitää sisällään niin palkkaukseen työaikoihin kuin työtehtävien sisältöihinkin liittyviä osasia

myös tuottavuusohjelman väliarvioinnissa todetaan että ohjelman toteutuksessa henkilöstömäärän osuus on liian korostunut ja ohjelma sisältää jännitteitä hallituksen muihin tavoitteisiin

siksi pitää miettiä entistä tarkemmin ja pitkäjänteisemmin jo etukäteen sitä miten tuottavuus toimii alueellistamisen kanssa miten se toimii rakennemuutoksen kanssa ja miten se toimii laman torjunnan kanssa

keskustelussa on ollut paljon älämölöä ja epämiellyttäviä tuntemuksia myös siitä kun parhaimmat neuvojat ovat tahtoneet tulla täältä helsingin seudulta

valiokunnan mielestä työvoimahallinnolle asetettuja tuottavuustavoitteita on arvioitava uudelleen sillä asetetut vähennystavoitteet ovat liian suuria työvoimahallinnon tehtäviin nähden lukee epistolassa

siksi lienee asialle hyväksi se että tämä lakialoite on lähtenyt minun kynästäni ja minä asun saimaan äärellä

mielestäni tuottavuudesta pitäisi nyt nöyrästi ja vakavasti kaikkien lomautusten ja irtisanomisten keskellä keskustella osana talouden elvytyspakettia

tässä on nyt otettu mukaan muun muassa korvaukset ammattikalastajille joka on aivan ensisijainen lähtökohta kun saimaannorpan tulevaisuutta ja myös sitä ilmapiiriä parannetaan saimaan alueella

arvoisa rouva puhemies

suomessa yrittäjä ei saa työttömyysturvaa tälläkään hetkellä ellei hän itse maksa työttömyyskassan jäsenmaksua niiden tulojensa mukaan joiden mukaan hän haluaa tämän työttömyyskassan jäsenmaksun maksaa

niin hyvä kuin tämä talvi on ollut ja uskon että tässä salissa kaikki pitävät käsiään kyynärpäitä myöten ristissä sen puolesta että kuutteja nyt saataisiin paljon maailmaan totuus on kuitenkin se että vasta viiden vuoden kuluttua tämän kevään kuutit ovat synnytyskelpoisia ja vasta silloin nähdään pystyvätkö ne synnyttämään eläviä jälkeläisiä ja lähteekö saimaannorppakanta kasvuun

eli tämä lakiehdotus ei tuo yhtään uutta yrittäjää työttömyysturvan piiriin ellei yrittäjä itse huolehdi työttömyyskassamaksuistaan

haluan sanoa tämän vain sen takia ettei kukaan yrittäjä jää siihen toiveajatteluun että nyt hän jotenkin automaattisesti on työttömyysturvan piirissä pelkästään tämän uuden lain myötä

mutta olen samaa mieltä ed

hän on todella paneutunut tähän ongelmaan hän on käynyt alueella lukuisia kertoja ja tuntee olosuhteet varsin hyvin

suuri kiitos sekä hänelle että monille muille toimijoille joiden kautta vapaaehtoinen suojelu on lähtenyt liikkeelle niin hyvin kuin esimerkiksi tutkijat ovat toivoneet

toivoa on tuonut se että koskaan saimaannorpasta ei varmasti olla keskusteltu yhtä paljon kuin viimeisen vuoden aikana viimeisen kahden vuoden aikana

savonlinnassa järjestetään elokuussa kansainväliset luontoelokuvafestivaalit osittain myöskin saimaannorpan kunnioittamiseksi

ainoa huono puoli julkisuudessa on ehkä ollut se että kun puhutaan kuolleista kuuteista ja norpista niin niitä ei tuoda enää esiin ja ilmi samalla tavalla kuin ennen vanhaan ja menneinä vuosina koska nyt julkisuuden paine on sen verran kova

oikeusministeri brax on ehdottanut moottorikelkkatelaketjujen tunnistusta ja sekin voisi olla yksi keino ainakin siihen että moottorikelkalla häirintää tapahtuisi entistä vähemmän tai ainakin sitten saataisiin häiritsijät kiinni

nyt en tarkoita sitä että kaikkien kalastajien rysät pitäisi muuttaa norppaystävällisiksi erityisesti

mutta tarkoitan tällä sitä että entä jos hyville norppavesille järjestettäisiinkin yksi tai kaksi tällaista norppaystävällistä rysää jotka olisivat rakenteeltaan kiinteitä ja joissa ei olisi mitään verkkomuodostelmia joissa norpat saisivat ihan laillisesti käydä syömässä

arvoisa puhemies

on helppo maallikon näkökulmasta mennä mukaan näihin puheisiin koska niitä kuolleita norppia ei vaan pulpahtele pinnalle niin paljon kuin tämä väittämä osoittaisi

voisiko se vähentää norppien vierailuja kalastajien rysillä

jos otetaan esimerkiksi tämä kevään kuuttikuolema niin kuutti jäi suojelualueella laittomaan katiskaan ja se että tämä kuutti löydettiin sieltä perustuu vain ja ainoastaan siihen että kyseessä sattui olemaan lähetinkuutti ja lähettimen avulla kuutti pystyttiin paikallistamaan

palo nosti sitä mieltä että mä suojelulle on toiminut jo nyt

se on synnyttänyt vipinää hyvin monessa paikassa maa ja metsätalousministeriössä ympäristöministeriössä alueella paikallisten ihmisten keskuudessa ja tämä pohdinta ja keskustelu on vienyt asiaa huomattavasti eteenpäin

arvoisa puhemies

nyt kun tämä lakimuutos tulee eduskunnan käsittelyyn ja kun se saadaan vielä täältä ulos niin siitä saadaan lopulta se kaivattu perälauta joka tarvittaessa saadaan käyttöön jos muut keinot norpan suojelussa eivät auta

sillä on pyritty siihen että sovitellulla päivärahalla olevan lomautetun tulot paranisivat sillä on pyritty siihen että hakemusten käsittelyä työttömyyskassoissa pystyttäisiin nopeuttamaan ja toisaalta sillä on pyritty helpottamaan yritysten toiminnan sopeuttamista tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

nämä johtopäätökset on tehty paitsi niitten kuolleina löytyneiden norppien kautta myös kannan hitaan kasvun ja kuolleisuuden ikäjakauman perusteella

tavoitteet ovat erinomaiset niitä on helppo kannattaa mutta siitä huolimatta tämä lakiesitys tekee surulliseksi

aivan pohjalla olen aivan mykistynyt siitä että teknologiateollisuus ry ja metallityöväen liitto ry ovat voineet tehdä tämän kaltaisen sopimuksen ja toivon että tämä muistetaan etenkin siellä vasemmalla puolella

ensinnäkin sen että tällä selkeästi kuten vastalauseessa sanotaan heikennetään julkisella ja palvelusektorilla työskentelevien työntekijöiden työttömyysturvaa

siitä huolimatta on tällaisessa taloudellisessa tilanteessa ongelmallista heikentää työttömyysturvaa niiltä lomautetuilta joiden tulotaso on kaikkein pienin

mutta sen sijaan perustuslakivaliokunta otti mielestäni ihan riittävällä tavalla kantaa tasa arvokysymykseen ja lausui että näistä pienituloisista naisten suhteellinen osuus on varsin korkea

sääntelyllä on siten välillisiä vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa arvoon vaikka se ei suoraan asetakaan naisia yksilöinä tai ryhmänä miehiä huonompaan asemaan

perustuslain esitöiden mukaan syrjintäkielto koskee myös toimenpiteitä jotka välillisesti johtavat syrjivään lopputulokseen

suosintaa tai jonkun yksilön tai ryhmän asettamista etuoikeutettuun asemaan on pidettävä säännöksen kieltämänä jos se asiallisesti merkitsee toisiin kohdistuvaa syrjintää ja tästä näkökulmasta lakiehdotus mielestäni on ongelmallinen

hämmästelen myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuntoa joka ei pidä tätä esitystä yhdenvertaisen kohtelun ja tasa arvon kannalta ongelmallisena mutta pitäisi tätä ongelmallisena jos ehdotettu muutos toteutettaisiin pysyvänä

en oikein ymmärrä sitä miten naiset voidaan asettaa laillisesti eriarvoiseen asemaan vuodeksi tai yhdeksi vaalikaudeksi mutta ei sitten pysyvästi

kolmas ongelma jonka perustuslakivaliokunta otti esiin on ylipäänsä työttömyysturvalakien ja niihin kohdistuvien muutosten toteuttamistapa

nyt näitä lainsäädännön muutoksia tuodaan erillisinä hankkeina eduskuntaan ja se vaikeuttaa niiden yhtenäistä arviointia ja kokonaiskuvan saamista

tämä on kyllä selkeästi asia johon kannattaa jatkossa kiinnittää tarkempaa huomiota

muutos parantaa kaikilla tulotasoilla peruspäivärahaa saavien ja viikossa vain yhdeksi päiväksi lomautettujen asemaa

hyvää on myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön lausumaehdotus jossa eduskunta edellyttää että työmarkkinatilannetta taantuman kuluessa seurataan ja tarvittaessa toteutetaan työttömyysturvaan muutoksia jotka turvaavat myös palvelualoilla ja muilla naisvaltaisilla matalapalkka aloilla työskentelevien aseman jos lomautukset alalla merkittävästi lisääntyvät

toivon vilpittömästi hallituksen olevan notkea ensi vuonna tätä tilannetta seuratessaan ja kuten sanottu tämä laki on väliaikainen ja voimassa vain vuoden ja sellaiseksi sen tulee jäädä

arvoisa rouva puhemies

minun rantavesissäni tai aika lähellä niitä on runsaasti harjuksia mutta en silti lähde väittämään että koko saimaalla on paljon harjuksia

ja vähän sama pätee tähän saimaannorppaan niin että jos sattuu juuri tutulla alueella näkymään saimaannorpan päitä useamminkin se ei välttämättä edes tarkoita kauhean montaa yksilöä

eli kyllä tässä suhteessa tutkijoilla on paljon pitempiaikaiset paljon vertailukelpoisemmat tulokset käytössä ja ainakin ne ovat ihan yhtä hyviä tuloksia kuin niinäkin vuosina kun norppakannat kasvoivat

mitä sitten tulee kelkkojen telatunnisteisiin niin niitähän on käytössä jossakin puolella maailmaa ja on ehkä hieman eri asia tunnistaa kelkkauria lumihangessa kuin autonrenkaita asfalttitiellä

lisäksi vielä paikalliset ihmiset ovat kannattaneet näitä kelkkatunnisteita juuri sen takia että haitallinen kelkkaliikenne saataisiin alueella kuriin

ehkä paikalliset ihmiset ovat sitten väärässä

kentältä on kuulunut että vaikeavammaisten mahdollisuus henkilökohtaisen avustajan saantiin on vaihdellut kunnittain vaikka asiasta nyt laki onkin

koska sitäkään ei korvamerkitä tai ohjata juuri tähän kysynkin miten kuntaministeriön on jatkossa mahdollisuus ohjata ja valvoa sitä että rahat menevät juuri tarkoitettuun kohteeseen ja että näille päihdeäideille löytyy apua

arvoisa rouva puhemies

tämä on hienoa pohdintaa ministeri anttilalta

päivä toukokuuta niin tuoreet tiedot kertovat tältä päivältä että norppia siis kuutteja tämän kevään kuutteja on löydetty jo ainakin kolme poikasta uusilta alueilta siis täysin uusilta alueilta ja se kuvaa juuri tätä tarvetta josta ministeri anttilakin kertoi

keskustelu on päättynyt ja puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan meidän elää

tässä taantumassa tilanteet vain vaihtuvat kovin nopeasti

me yritimme loppuun saakka saada sellaista vaihtoehtoa että ihminen voisi valita joko sovitellun päivärahan joka olisi hidas ja korkeampi korvaus tai työttömyyspäivärahan joka olisi nopeampi ja huonompi korvaus

julkisen alan työttömyyskassa on katsonut että tämä olisi myös mahdollista mutta valitettavasti sitten ammattiliitot itse ovat sitä mieltä että tämä menee liian monimutkaiseksi

arvoisa puhemies

kun nyt elämme niin poikkeuksellisia aikoja että edessä on sote uudistus joka tulee mullistamaan koko hoitokentän kun elämme niitä aikoja että ensi vuoden aikana mietitään tämänkin lakiesityksen kustannusvaikutuksia ja jatkoa ja kun elämme myöskin niin erikoisia aikoja että sekä nykyinen sosiaali ja terveysministeri että tuleva sosiaali ja terveysministeri ovat paikalla niin haluan vilpittömästi myös oman ryhmäni puolesta kannustaa teitä pohtimaan kaikkien näiden maksukattojen yhdistämistä sillä jos me saisimme yhteisen asiakasmaksujen lääkekorvausten ja matkakorvausten maksukaton se olisi kaikkein reiluin tapa koordinoida tätä asiaa ja kohdistaa näitä säästöjäkin niin että ne eivät kohdistuisi nimenomaan pienituloisiin ja paljon lääkkeitä käyttäviin mikä on nytkin erittäin suurena pelkona vaikka sosiaali ja terveysvaliokunta toisin onkin linjannut

kannattaa muistaa että ruotsissa virossa ja tanskassa missä kaupat on jo vapautettu aukiololtaan kaupat ovat vähemmän auki kuin suomessa

arvoisa puhemies

taksilupien asemapaikkaongelmat ovat yksi niistä asioista jotka ovat nousseet esiin kuntaliitosten yhteydessä ei suinkaan kuitenkaan ainoa

arvoisa rouva puhemies

ministeri vehviläinen lupasi talvella kun tein tästä asiasta kirjallisen kysymyksen ohjeistaa lääninhallituksia

meillä voivat polkupyöräkorjaamot ja hieromot olla avoinna ihan haluamallaan tavalla haluaminaan ajankohtina kun taas kaupat vähän miten sattuu